mutta yleensähän tässä on tapana nimenomaan niin kuin sanoitte että täällä käydään keskustelua ja ne epäkohdat nostetaan esille ja siinä vaiheessa sitten ruvetaan rukkaamaan sitä ministeriön esitystä miten ministeri on virkamiestensä kautta asiaa tuonut tänne saliin

kolme mantraa joita kuulee täällä eduskunnassa usein on julkisen talouden tervehdyttäminen kannamme vastuuta ja velkaantuminen tulee pysäyttää

kiitoksia

tästä ei ole pitkä matka myöskään siihen että taloyhtiöiden järjestyssääntöjen perusteella asunto voidaan ottaa vaikkapa haltuun jos ei sääntöä noudateta

siinä mielessä itsekin olen tänään nimenomaan viimeiseen asiaan odottamassa puheenvuoroa tästä ajokorttilain muutoksesta koska näitä lapsuksia tulee näihin esityksiin

luotettavuutta tukee sekä vastuu toimintaa rahoittaville kansalaisille että henkilökunnan omistautuminen asialleen

totta kai meidän täytyy valvoa ja viedä viestiä eteenpäin omiin ryhmiimme missä asiassa olisi syytä tarkistaa linjaa

jos parveketupakoinnin kieltämisen toteutumiseksi on olemassa keinoja miksi samalla logiikalla emme olisi suojelleet lapsia haitalliselta tupakansavulta siten että olisi annettu edes uhkasakon työkalu

mitä tulee sosiaaliturvaan niin ehkäisevän toimeentulotuen keinoin perhettä lasta ja nuorta voidaan tukea jo nyt taloudellisesti myös harrastuksissa

haluan osaltani myös kiittää oikeusasiamiestä tästä kertomuksesta

kuten täällä on aikaisemmin tullut esille meidän kaikkien suusta lähestulkoon tämä kirja on erittäin tarpeellinen työväline meidän työtämme ajatellen koska täältä nousevat ne kansan syvissä riveissä olevat huolenaiheet joissa lainsäätäjän tulisi olla hereillä

hallituksen tulee turvata suomalaisten kehitystyöjärjestöjen tulevaisuus

sosiaalitoimen pitkäaikaisasiakkaille useat kunnat kyllä myöntävät harkinnanvaraista toimeentulotukea myös harrastuksiin mutta koska se on niin sattumanvaraista ja eriarvoistavaa olisi lailla myös varmistettava se että tasapuolisuus toteutuisi kunnasta tai asiakkaan äänenpainosta riippumatta

ministeri orpo on hyvin kyllä käsittänyt sen että sisäinen turvallisuus ja siitä huolehtiminen kuuluu valtion ydintehtäviin ja tällä hetkellä resurssit ovat kyllä kohdallaan

kuinka luulemme saavuttavamme savuttomuuden tavoitteen jos lainsäädännön uusi sisältö on osin kuin sanoisinko tupakkateollisuuden sanelema

siinä mielessä vaikka oikeusasiamies ei teekään niin sanotusti suosituksia lainmuutostarpeisiin ne ovat täällä luettavissa täällähän ne ovat rivien välissä jos halutaan niin tulkita

lisäksi monissa maissa on aivan turha yrittää rakentaa toimivia kahdenvälisiä hankkeita kun järjestöillä on valmiita malleja ja kokemusta niiden toteutumista

siinä mielessä sosialidemokraattien moite täällä ministeriötä kohtaan on mielestäni kohtuuton koska esimerkiksi poliisien eläköityminen oli se suuri syy minkä takia poliiseja hyvin paljon jää tulevaisuudessa pois ja ministerihän lupasi että rahoitusta tullaan heille varmistamaan

arvoisa puhemies

esimerkiksi tämä maininta siitä että vankeuslaissa on selkeästi kirjattu se että vangilla on oikeus kerran vuorokaudessa tunnin mittaiseen ulkoiluun on mielestäni hyvä ajatuslähtökohta siihen pitäisikö meidän laissa turvata myös vanhuksille oikeus tunti päivässä ulkoiluun

jos lapsille ja nuorille ei mahdollisteta osallisuutta ystäviensä kanssa samoihin harrastuksiin pitää lapsen ja nuoren yhteisö osaltaan huolen siitä että syrjäytymistä tapahtuu siksi kun vanhemmat ovat vähävaraisia

vain lakeja säätämällä ja lakeja noudattamalla me saamme asiat parantumaan niiden ihmisten kohdalla joilla ei se oikeus tule toteutumaan pelkällä hyvällä tahdolla

arvoisa puhemies

ministeriön virkamiesten vakuuttelut sähkösavukkeiden portista tupakointiin olivat täysin perusteettomia mutta ikävä kyllä kelpasivat valiokunnalle

mitä sitten tulee kuntien vastuuseen lasten syrjäytymisen ehkäisemiseksi haluan uskoa että kunnat tekevät voitavansa lasten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

vaikka itse en ole ollut läsnä tässä kun nimiä kerättiin tähän lakialoitteeseen niin kuitenkin tässä täytyy tunnustaa se että edustaja niinistön lakialoite on hyvä huomio nimenomaan tämmöiseen lapsukseen mitä lainsäädännössä on tullut

kiitos

ihmisen eteen kiertyvät hänen kättensä työt myös äänestysnapin painaminen ja valinnat puolustuskyvyttömän puolesta

yhtään kunnollista tutkimusta suomessa tai länsimaissa ei kuitenkaan ole siitä että sähkösavuke olisi missään tapauksessa ainakaan vaarallisempi kuin tupakointi

esimerkiksi kotikaupungissani vantaalla musiikkiopiston rehtori voi harkintaan perustuen myöntää huojennusta lukukausimaksuissa lukuvuodeksi kerrallaan

on sanottu että avioliittolain muutoksessa on kyse rakkaudesta

poikkeuksia mahdollistamalla kunnat antavat virkamiehille konkreettisia välineitä turvata vähävaraisten perheiden harrastuksia kuten esimerkiksi musiikin harrastamisessa

keskustelu on töhrinyt voimme neuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan eduskunnan seuraa täysistuntoon perjantaina kuudestoista yhdettätoista otettaisiin huomioon valmistelussa

eri asia kuitenkin on se mikä on totuus

edustaja haavisto tietää itsekin ministerinä ollessaan että varojen kohdentaminen oikein on ensiarvoisen tärkeää jotta apu menisi perille

arvoisa puhemies

summa summarum

koska meille kaikille on selvää että kunnilla ei ole rahaa tai tahtoa kustantaa vähävaraisten lasten harrastuksia tasapuolisesti tai riittävästi on laki harrastusten turvaamiseksi tarpeen

kukaan ei varmasti vastusta sitä että afganistanin heikkoa kehitystilannetta halutaan tukea ja auttaa ennen kaikkea lapsia ja äitejä ja naisia saamaan paremmat elinolosuhteet

toivonkin että johanna karimäen lakialoite menestyy ja valiokunnissa tullaan kiinnittämään huomiota myös siihen että kunnat jatkossa tukisivat tasapuolisesti vähävaraisten lasten ja nuorten harrastuksia

tässä vaiheessa eduskunta täysistunnossa ja lakivaliokunta ovat siis arvioineet kansalaisaloitteeseen sisältyneiden lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden mikä ei mielestäni yksin riitä

asia olisi pitänyt saattaa perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi jolloin myös lapsivaikutusten arviointi olisi pitänyt tehdä

mikäli sähkösavukkeen omistajalla ei ole siirtymäaikaa lainkaan lain voimaantulon jälkeen hänellä ei ole mahdollisuutta hankkia näitä lisäosia laitteisiinsa joihin hän on investoinut

suomi on ratifioinut ykn lasten oikeuksien sopimuksen jonka mukaan lapsella on oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan

ensin täytyy kiittää kansalaisaloitteen tekijöitä sillä ilman teidän ahkeruuttanne tätä historiallista vapaan kielenvalinnan päänavauskeskustelua ei täällä eduskunnassa nyt käytäisi

sukupuolineutraali avioliittolaki määrittelisi lapsen normaalitilaksi sen että hänet on erotettu joko biologisesta isästään tai äidistään ja siksi loukkaa tätä lapsen perusoikeutta

aivan aluksi haluan sanoa sen arvoisa puhemies että emme me väheksy ruotsin kielen osaamista

mikäli tämä avioliittolain muutos menee läpi lainsäädäntöön saakka tulemme astumaan yhteiskuntakokeilun aikakauteen

on hyvä että hallitus tukee toimeentulotuen varassa eläviä henkilöitä byrokratian vähenemisen suhteen ja asiakaspalvelu siirtyy yhä enemmän sähköiseen muotoon ja lähemmäksi asiakasta

tämä tulkoon nyt selväksi erityisesti joillekin edustajille jotka käsittävät asian tahtomallaan tavalla väärin

sukupuolineutraali avioliittolaki johtaa lakien kaaokseen jonka maksajiksi tulevat eivät vain heteroliitot vaan myös lapset kristillisestä kirkosta puhumattakaan

perussuomalaiset ovat demokratian ja kansalaisaloitteiden kannalla ja ajamme niiden kunnollista käsittelyä valiokunnissa

tämä kokeiluhan toteutettiin vantaalla ja vantaalla oli hyviä kokemuksia siitä mutta sen viestin olen vantaalla saanut virkamiesjohdolta että heidän mukaansa tässä kuitenkin jäisi jotain tehtäviä edelleen sosiaaliviranomaisille

ruotsissa avioliittolain muuttamisesta meni vain puoli vuotta kun kirkko aloitti homoliittojen vihkimisen

kansalaisaloite ruotsin kielen valinnaisuudesta ei kuitenkaan saanut valiokunnassa ennakkoasenteita muuttumaan

miksi suomen kirkon tie olisi eri tie kuin ruotsin kirkon tie varsinkin kun arkkipiispamme on ruotsiin päin kallellaan

tosiasiassa siirtymäaika ei koske kuitenkaan sähkötupakkalaitteita ja sen osia lainkaan siis sähkötupakkalaitteita jotka eivät ole direktiivin mukaisia eli niitä satoja erilaisia tuotteita joita suomessa myydään ja on myyty sillä yhtä kahta tuotetta lukuun ottamatta suomessa ei ole vielä myyty direktiivin mukaisia tuotteita lainkaan

tästä on tänään puhuttu paljon

perussuomalaisilla on keskeisin viesti ollut se että hallitus keskittyy leikkauksiin joita se kutsuu rakenneuudistukseksi vaikka sen tulisi hakea elvytystä työllisyyden kasvusta ja siinä keskeisenä keinona pitää olla viennin lisääminen

muu retoriikka on kirkkokansan hämäämistä koska kirkon pidättäytyminen perinteisessä avioliittokäsityksessä pakottaisi sen lopulta erilleen valtiosta

muiden kuten keskustan ja osan kokoomuksen jäsenistä vastalauseessa esitettiin ainoastaan lainsäädännöllisten edellytysten selvittämistä suhteessa alueellisiin kokeiluihin

harmillista valiokunnan esityksessä on se että prosessissa ja valiokunnan jäsenten mielessä on ollut se näkökulma tai mielipide että myös kaupan hyllyillä oleville sähkötupakkalaitteille tulisi tämän lain voimaantulon jälkeen olemaan siirtymäaika

tässä yrittäjien kirjasessa joka teille kaikille on jaettu yrittäjien rohkea suomi mainitaan se että pk yritykset työllistävät tällä hetkellä suomea

avioliittolain muuttaminen on johtanut useassa maassa siihen että termien aviomies ja aviovaimo tai poika ja tyttö käyttö korvataan sukupuolineutraaleilla termeillä

olisin tiedustellut myös sitä tuleeko helpotuksia tähän todisterumban käytäntöön kun tällä hetkellä asiakas joutuu jos jonkunnäköisiä todistuksia joka ikinen kuukausi toimittamaan saadakseen toimeentulotukea

mietinnössä valiokunta totesi ristiriitaisesti että on tarpeen käydä keskustelua tulevaisuuden kielitaidon suhteen mutta kilpailukykyä edistävät kielet kuten kiina tai venäjä jätettiin toissijaisiksi

käytännössä laki voimaan tultuaan tarkoittaa sitä että kauppiaat kyllä saavat ensimmäiseksi sen siirtymäajan pitää niitä tuotteita hyllyllä toisekseen he saavat pitää hyllyssä kyseisten tuotteitten pakkauksia mutta kolmanneksi he eivät saa siellä pakkauksissa pitää minkäänlaisia laitteita sisällä elleivät ne laitteet ole direktiivin mukaisia

esimerkiksi olen ihmetellyt monta kertaa sitä kun asiakkaat puhuvat siitä että joka kerta pitää toimittaa kahden kolmen kuukauden ajalta olevat pankkitiliotteet kaikista tuloista ja menoista

vaikka jokainen tietää sen että asiakkaalla voisi olla vaikka viidessä pankissa tili niin eihän tämä ole hirveän järkevän kuuloista

lapsista kasvatetaan sukupuolettomia pukemalla pojalle tytön ja tytölle pojan vaatteita leluista ja opetuksesta puhumattakaan

arvoisa puhemies

kolmanneksi sosialidemokraattien neljä entistä ministeriä jotka ovat puheenvuoroja täällä voimakkaasti pitäneet leikkasivat useita miljardeja euroja viime hallituskaudella muun muassa kuntien valtionosuuksista koulutuksesta perheitten hyvinvoinnista ja niin edespäin

valiokunta korosti mietinnössään ruotsin kielen yhteiskunnallista historiallista sekä sivistyksellistä ulottuvuutta ja sitä että valiokunnan mielestä molempia kansankieliä koskevat perustaidot kuuluvat yleissivistykseen

on hienoa että hallituksen jäsenet kantavat huolta vanhemmuudesta ja äidin oikeudesta hoitaa lasta niin pitkään kuin hän parhaaksi sen näkee tai jakaa sitä hoitovastuuta toisen puolisonsa kanssa

arvoisa puhemies

koska yleisesti on luultu että siirtymäaika koskisi myös näitä tuotteita mitkä ovat siellä paketin sisällä olisi mielestäni tärkeää että tämä epäkohta korjattaisiin täysistunnossa

merkkejä tästä kehityksestä näkyy myös suomessa kuten vantaalla

onko tälle kuuden kuukauden säännölle tehtävissä mitään koska sitä kauttahan käytännössä pystytään aika paljon kiertämään niitä työntekijöitten palkkoja ja varsinkin heidän ansiotasoansa

nuorten työllisyyspalvelujen asiakaslomakkeessa sukupuolen määrittelyyn miehen ja naisen lisäksi on tullut termi muu

siinä mielessä lailla voitaisiin säätää myös näitä toimenpiteitä että se välitön toimeentulotuki jossain määrin annettaisiin vaikka tositteita puuttuisi

arvoisa puhemies

olisin kuitenkin halunnut kysyä edustaja kontulalta sitä miten tämä käytännössä toteutuisi sitten laiksi tullessaan

tämä ei pohjaudu tosiasioihin sillä ruotsin kieli ei ole suomen yhteiskunnallisen tai koulutuksellisen sivistyksen pohja eikä peruspilari

tämä on käytännössä valiokunnan puheenjohtaja tuula haataisen käsissä ja miksei myös keskustan hannakaisa heikkisen varapuheenjohtajan käsissä